sen piti olla kolmannen polven reaktori prototyyppi jolla sitten markkinoidaan urakoita ympäri maailmaa

arvoisa puhemies

osa näistä on kuitenkin kriminalisoitu koska taloudellisesta tuottavuudestaan huolimatta ne ovat yhteiskunnallisesti haitallisia tai eettisesti kyseenalaisia

tämä sen takia että meillä ei oikeasti ole tässä yhteiskunnassa erillistä omaishoitajien joukkoa vaan oikeasti meillä on suomen kansa täällä asuvat ihmiset jotka kaikki enemmän tai vähemmän pääsevät ja joutuvat huolehtimaan läheisistä

jatkuvat myöhästelyt ja oikeudenkäynnit rakentajina siirtolaisia joiden työehdoissa toistuvia ongelmia

joissakin elämäntilanteissa joillakin hetkin tämä läheisistä huolehtimisen taakka kasvaa niin suureksi että siitä ei omin voimin ja naapuriavulla selviä ja silloin on yhteiskunnan syytä sitä tukea

mutta kyse ei ole erillisestä ihmisrodusta tai erillisestä kategoriasta vaan normaalin elämän normaalista elämänmuodosta

siellä kylässä eli siis ihmisiä kymmenistä eri maista yhteensä satojen eri yritysten palveluksessa suomeen tulleita ihmisiä

erityisen silmiinpistävää olkiluodossa oli suomalaisten viranomaisten ja ay liikkeen kykenemättömyys tarttua kaikkiin niihin epäkohtiin jotka olivat siellä kenen tahansa nähtävissä joka vain vaivautui paikalle katsomaan ja osittain tämä kykenemättömyys liittyi työmaan kokoon

ei löydy niin rohkeaa virkamiestä joka siihen ryhtyisi eikä löydy sellaista ay toimijaa joka pystyisi käynnistämään siellä tosiasiallisen muutoksen

toistaiseksi minä en ole kuullut fennovoimasta vielä mitään sellaista joka antaisi olettaa että nämä ongelmat eivät toistuisi myöskään tulevaisuudessa seuraavassa ydinvoimahankkeessa jos me siihen lähdemme

arvoisa puhemies

melkein joka toinen niistä naisista jotka vankilan pihalla kanssani kävelevät on joko sikiönlähdettäjä tahi nainen jolta on sikiö rikollisesti poistettu ja joka suorittaa kuuden kuukauden vankeustuomiota vesileipäläisenä

kiinni joutuvat vain köyhät naiset joitten on pakko kääntyä sivistymättömien puoskarien puoleen ja jotka sitten sairastuvat ja joiden on pakko lähteä sairaalaan jossa heidät heti ilmiannetaan ja jossa pahimmassa tapauksessa vielä kuolinvuoteellakin poliisi kiristää tietoja

näin kirjoittaa hella wuolijoki päiväkirjassaan vankilasta

minä otin tuon sitaatin sen takia että täällä on paljon puhuttu tänään myös aborttioikeudesta ja minä en ole aivan varma muistavatko kaikki minkä takia meillä aikanaan säädettiin sellainen aborttilaki joka meillä nyt tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

tämän päivän vahvoista todistuksista huolimatta pyrkimys kohti täystyöllisyyttä on suomalaisessa politiikassa pikemminkin ali kuin yliarvostettua

merkittävä osa näistä aborteista johti vakaviin terveysongelmiin jopa kuolemantapauksiin ja on aivan selvää että naisten elämään siinä yhteiskunnassa laki vaikutti merkittävästi

työttömyyden hoidosta vastaavat te toimistot ovat tukossa ja työelämän vaatimustaso on asetettu niin korkealle että sen täysipainoinen jäsenyys on yhä useamman tavoittamattomissa

samaan aikaan kun täystyöllisyyden tavoitteesta on tosiasiallisesti luovuttu ihmisiä kuitenkin arvotetaan ansiotyöpanoksen perusteella

me tiedämme tutkimusten pohjalta että abortteja tehdään yhteiskunnassa suurin piirtein sama määrä riippumatta siitä ovatko ne laittomia vai laillisia riippumatta siitä kuinka kireä aborttilainsäädäntö maassa on

surullisen usein tämäkin sali unohtaa että työtä ja elämää on myös työelämän ulkopuolella

mutta jos aborttilainsäädäntö on salliva liberaali niin silloin näistä johtuvat erilaiset terveydelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat ovat huomattavasti vähäisempiä

ainakin antiikin ajoista saakka ihminen on luonut uusia teknologioita ja työtapoja nimenomaan siksi että vieraannuttavista ansiotöistä vapautuisi aikaa itseisarvoiseen työhön

nimittäin näyttää siltä kansainvälisessä vertailussa että kaikkein paras yhdistelmä aborttien vähentämiseksi on toimiva seksivalistus hyvin saatavilla oleva ehkäisy ja vapaa aborttioikeus

kun vanhat työt hoituvat nyt nopeammin työajan ennallaan pitäminen onnistuu vain tuomalla yhä uusia toimintoja virallisen työelämän piiriin

arvoisa puhemies

kehitys on kasvattanut materiaalista vaurautta mutta myös johtanut ihmisten arjen vähittäiseen tuotteistumiseen ammattimaistumiseen ja kaupallistumiseen

suunta ei voi jatkua loputtomiin

päivänä

jos nykyisestä kokonaistyöajasta kiinni pitäminen on ihmisten kannalta epäviisasta miksi tässä salissa niin kiivaasti vaaditaan työajan pidentämistä entisestään

yläluokkaan kuuluvilla ja sosiaalisesti hyvässä asemassa olevilla on mahdollisuus vaarattomaan aborttiin kun köyhempi sitä vastoin joutuu puoskarin käsiin tai joutuu synnyttämään epäsuotuisiin olosuhteisiin yleensä raskaan syyllisyyden tunteen saattelemana

arvoisa puhemies

niin kauan kuin yhteiskunta on rakennettu niin että pitkittynyt työttömyys merkitsee useimmille inhimillistä tragediaa on tavoitteeksi asetettava täystyöllisyys

tavoite täystyöllisyydestä ei kuitenkaan ole ristiriidassa historian suuren linjan ihmisten kokonaistyöajan lyhentämisen kanssa

kun tänään on jo useassa kuten tänään on jo useassa puheenvuorossa käynyt ilmi hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu väärään analyysiin sekä työmarkkinoista että yhteiskunnasta yleensä

arvoisa puhemies

yksi nerokkaimmista suomalaisista innovaatioista on pussilakana tiedättehän se joka laitetaan viltin tai täkin ympärille ja jossa on ne pienet reiät joista kätevästi saa täkin kulmista kiinni ja sitten ravistamalla pussilakana asettuu siististi paikalleen

siksi kannatan edustaja uotilan esittämää epäluottamuslausetta

kun me olemme keksineet jotakin näin upeaa ja ainutlaatuista mistä ihmeestä sitten johtuu että kaikkialla maailmassa jopa suomessa ostetaan ikean pussilakanoita joista nämä käden paikat puuttuvat ja jotka siten ovat huomattavasti hankalampia käyttää ja menevät paljon helpommin nukkuessa solmuun kuin nämä meidän hienot pitkälle suunnitellut pussilakanamme

minun mielestäni tämä on ihan keskeinen kysymys mietittiin sitten suomen talouden menestystä tai sen takana olevaa arvomaailmaa

suomalaiset ovat erittäin hyviä silloin kun ratkaistaan jokin tekninen pulma mutta ikea onkin ruotsalainen yritys ja ruotsalaiset sen lisäksi että ratkaisevat teknisiä pulmia ovat kiinnostuneita myös ihmisistä ihmisten keskinäisistä yhteisöistä ja tarinoista

toteaisin tähän että kun vedotaan galluptuloksiin kyselyihin niin silloin olisi hyvä olla johdonmukainen edes sen käynnissä olevan keskustelun ja hallituksen esityksen suhteen

tämä on se menestystekijä jonka varassa ikean huonommat pussilakanat menevät täällä kaupaksi ei suinkaan hinta tai se että ne jotenkin muussa suhteessa olisivat parempia

jos nyt oman päätöksentekonsa haluaa perustaa suomalaisten enemmistön kannalle niin olisi hyvä muistaa tämäkin puoli

tiedemaailmassa on viime kuukausien aikana esitetty useita hyvin huolestuneita puheenvuoroja siitä että sellaiset tieteet jotka eivät ole suoraan soveltavaa tutkimusta ja jotka eivät pysty perustelemaan olemassaoloaan seuraavan kvartaalin tuloksilla eivät saa rahoitusta eivätkä varsinkaan arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa

minä itse en pane hirveästi painoa näihin kyselyihin sen takia että minun potentiaalinen kannattajakuntani on joka tapauksessa vähemmistöä ja kannattaa subjektiivista päivähoito oikeutta ihan kaikille

tiedemaailma on huolissaan perustutkimuksesta jonka pitäisi pohjustaa sitä soveltavaa tutkimusta jota ilman soveltavaa tutkimusta ei voi olla jonka pitäisi huomata ne heikot signaalit joita soveltavan tutkimuksen tilaajat eivät vielä kykene huomaamaan jonka pitäisi rakentua hukkatyönkin sietämiseen ja jonka pitäisi vastata meidän tulevaisuuden kysymyksiin

vuoden tiedeartikkelin kirjoittajat puhuvat siitä kuinka meillä tällä hetkellä akateemiselta maailmalta ja yliopistoilta odotetaan suoria nopeita vastauksia kansallisen kilpailukyvyn ongelmiin vaikka se logiikka ja se genetiikka mitenkä akateeminen maailma toimii on jotakin aivan muuta

suomen akatemian vertailun mukaan suomalaisten yliopistojen tasoa verrattuna muun maailman yliopistoihin heikentää erityisesti perusrahoituksen pienuus suhteessa kilpailutettuun rahaan ja ulkopuolelta tematisoidun rahan suuruus suhteessa sellaiseen tutkijalähtöiseen rahaan jossa tutkijat voivat autonomisesti päättää mitä tutkivat

minun mielestäni on aivan oleellinen kysymys tällekin salille se miten ihmeessä me pystymme kehittämään yhteiskuntaa viisaasti jos me emme ymmärrä miten yhteiskunta toimii sen perustavia lainalaisuuksia

hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi tänään tässä salissa usein esitetty argumentti siitä että lainapainotteisuuden lisääminen ei heikentäisi sosiaalista kiertoa sen takia että ruotsissa on enemmän lainapainotteisuutta

arvoisa rouva puhemies

näin voi väittää vain ihminen joka ei ymmärrä että sosiaaliseen kiertoon vaikuttavat samanaikaisesti useat yhteiskunnalliset tekijät ja silloin kun me puhumme syyseuraus suhteista avoimissa yhteiskunnissa tällaisia yksinkertaistuksia ei yksinkertaisesti voi vetää

talousvaliokunta onkin kirjannut mietintöönsä että kun lakia valtionavustuksista ryhdytään uusimaan on harmaan talouden torjunta otettava osaksi uutta lakia

hyväksyessään lakiesityksen eduskunta edellyttää että hallitus ottaa harmaan talouden torjunnan osaksi tulevaa valtionavustuslain uudistamista

valtionavustuslakiin tulee sisällyttää säännökset jotka varmistavat ettei yritystukia ja muita avustuksia myönnetä velvoitteita rikkoville tahoille ja että viranomaisilla on harmaan talouden torjunnan näkökulmasta riittävät tiedonsaantioikeudet

päinvastaisia esimerkkejä löytyy kyllä hyvin paljon

arvoisa rouva puhemies

koko modernin ajan työmarkkinoiden ytimessä on ollut ajatus palkkatyöstä siis siitä että työmarkkinoiden perustoimijoita ovat aikaansa myyvä työntekijä sekä sitä ostava työnantaja

on ehdotettu työtä ilman palkkaa ja työtä nälkäpalkalla on vaadittu että yrityksille voittoa tekevien työntekijöiden palkat pitäisi maksaa verovaroista aivan kuin työmarkkinoiden peruslainalaisuudet olisivat päässeet kokonaan unohtumaan

arvoisa rouva puhemies

kuitenkin suomessa on jo nyt lähes neljännesmiljoona palkansaajaa joiden palkoista ei sovita lainkaan työehtosopimuksilla ja joiden vähimmäispalkasta ammattiliitot eivät neuvottele

arvoisa puhemies

minä oletan että näillä terveydenhuoltoalan ihmisillä tarkoitetaan sosiaali ja terveysvaliokunnan saamista lausunnoista niitä kahta joissa sisä suomesta kotoisin olevat lääkärit sellaisilta alueilta missä ei paperittomuutta esiinny ottavat kielteisen kannan paperittomuuteen

erityisesti saksan kokemus on osoittanut että minimipalkka voi hyvin elää yleissitovien työehtosopimusten kanssa rinnakkain jopa vahvistaa niitä

näissä lausunnoissa olevista asiavirheistä käy ilmi että paitsi käytännön kokemuksen puutetta näiltä lausujilta todennäköisesti puuttuu myös akateeminen perehtyneisyys paperittomuuteen ilmiönä tai suomalaisen maahanmuuttopolitiikan tuntemus

sen myötä suomessa kaikki palkkatyö noudattaisi euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean vaatimusta siitä että kokoaikaisen työn palkalla pitää päästä yli kansallisen köyhyysrajan

sen takia onkin sääli että nimenomaan näitä kahta lausuntoa on käytetty ensisijaisena lähteenä kun puhutaan terveydenhuoltoalan ammattilaisten kannoista vaikka meillä on lukuisia kannanottoja joiden takana seisoo käytännössä terveydenhuoltoala yksikössä

arvoisat runsaslukuiset kollegani

suomen työmarkkinat ovat murroksessa

vaatimukset paikallisen sopimisen vahvistamisesta maahanmuuton kasvu robotisaatio työn yrittäjämäistyminen ja jakamistalous haastavat perinteisiä työmarkkinoiden rakenteita

me tässä talossa voimme kuitenkin valita

meillä on lääkäriliiton kanta meillä on tehyn kanta psykologiliiton kanta hus on ilmoittanut että mitään isompaa ongelmaa tämän lain voimaan saattamisessa ei ole

arvoisa puhemies

päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen

päinvastoin monet lääkärit ovat tuoneet esille että pitävät oman lääkärin etiikkansa vastaisena lain velvoitetta evätä sairailta näiden tarvitsema hoito

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hoitoa annetaan anonyymisti ja ilmaiseksi kansalaisuuteen ja maassaolostatukseen katsomatta

nämä huolet kilpailukyvystä ovat mielestäni aiheettomia senkin takia että kulloistakin minimipalkan rajaa voidaan säätää myös säätämällä sitä mikä on meidän keskipalkkamme

arvoisa puhemies

paikkaa ei ilmoiteta julkisesti mutta potilaille sana leviää epävirallisten verkostojen kautta

esimerkiksi ruotsissa on päästy verraten kohtuulliseen keskipalkkaan sitä kautta että palkkaerot ovat pienemmät kuin ne ovat suomessa ja lähtöpalkat työmarkkinoille tultaessa ovat korkeammat kuin suomessa

mitään hirveän uutta ei klinikan toiminnassa ole vaan toimintatavat muistuttavat paljon vastaavia ympäri eurooppaa kaikkialla missä julkinen terveydenhuolto ei joko toimi tai jättää merkittäviä väestöryhmiä ulkopuolelle

kysymys on myös siitä kuinka suuri on se haitari mitä tietyn kansantalouden sisällä yksittäisestä työtunnista tai kuukaudesta maksetaan

kuvaavaa on sekin että lakiesitystä ovat puoltaneet terveysalan sisällä nimenomaan ne tahot joilla on jo kokemusta paperittomuudesta hus lääkäriliitto tehy ja diakoniatyö muun muassa

esimerkiksi valiokuntien saamissa lausunnoissa arviota paperittomien määrästä ja sitä kautta uudistuksen kustannuksista kyseenalaistetaan vetoamalla poliisin lukuihin

kyseinen lausuja päijät hämeestä ei mitä ilmeisimmin ole perehtynyt käyttämiinsä lukuihin sen vertaa että tietäisi että poliisin tilastointi koskee eri ihmisryhmää kuin kyseinen lakiesitys

arvoisa puhemies

tämän periaatteen pohjalta on järjestetty suuret rokotusohjelmat koulujen hammasvalistus raskausseuranta ja monta muuta seikkaa joita nykyisin pidäm me itsestäänselvyytenä

valtion ict strategian alaiseen avoimen tiedon ohjelmaan on budjetissa varattu puoli miljoonaa euroa

hanke on kiitettävän kunnianhimoinen ja on hyvä että se nyt etenee jälleen

saksassa on harjoiteltu oppisopimuskoulutusta vuosikymmenten ajan jopa vuosisatojen ajan ja siellä on tähän ihan erilainen tatsi kuin suomessa nykyisellään